onko se nyt varmaa että laki tulee varmasti tällä kaudella tänne meille päätettäväksi ja käsiteltäväksi

yleensäkin kun tämä palveluseteli otetaan käytäntöön niin se edellyttää että kunnissa varaudutaan asiakkaan asianmukaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä kiinnitetään huomiota heikkojen asiakasryhmien mahdollisuuteen käyttää palveluseteliä

arvoisa herra puhemies

perusterveydenhuollon osuuden terveydenhuoltomenoista pitäisi olla huomattavasti suurempi kuin erikoissairaanhoidon

perusterveydenhuollon sijaan erikoissairaanhoito imaisee suurimman osan terveyspalveluihin suunnatuista varoista useissa kunnissa

tilanne tulee ratkaista kuntatalouden kannalta edullisempaan suuntaan mahdollisimman nopeasti ja siksi perusterveydenhuoltoa on vahvistettava

arvoisa rouva puhemies

tällä hetkellä harvalla kunnalla on varaa panostaa esimerkiksi ennalta ehkäisevään terveyttä edistävään työhön joka olisi kaikkein järkevintä ja kokonaisedullisinta niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta

hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta on hyvä ja kannatettava

matti vanhasen toisen hallituksen tavoitteena on kannustaen ja välittäen vahvistaa ihmisten perusturvaa ja arjen turvallisuutta parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja monipuolisuutta sekä lisätä inhimillistä hyvinvointia

ihmisten terveydentilalla on suuri vaikutus työllisyyteen ja sitä kautta kasvuun ja siihen että kaikista pystytään pitämään jatkossakin huolta

korotus on perusteltu jotta takuueläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä saavan tulot eivät alene eläkkeen lepäämään jättämisen vuoksi

satojen tuhansien henkilöiden työvoimapotentiaalia pystytään hyödyntämään kun työntekijöiden terveydestä sekä työ ja toimintakyvystä pidetään huolta

mittava osa sairauspoissaoloista ja varhaisista eläköitymisistä alun perin juontaa juurensa liiallisesta alkoholinkäytöstä tupakoinnista vakavasta ylipainosta tai uupumuksesta

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

suomessa isoja muutoksia aikaansaanut paras hanke on toiminut lähtölaukauksena sosiaali ja terveydenhuollon uudistustyölle

tärkeimmäksi työllistymisen kannalta on koettu oma henkilökohtainen terveys ja toimintakyky ja se että työpaikoilla pystytään räätälöimään osatyökykyisille sopivia työmahdollisuuksia

hanke on kuitenkin vielä pahasti kesken ja tässä vaiheessa kunnille tulisikin antaa työrauhaa löytää sopivimmat käytännöt ja rauhoittaa ennen kaikkea niitä alueita joilla on jo tehty ratkaisuja

mitä suunnitelmia hallituksella on kannustaen tukea entistä enemmän terveellisiä elämäntapoja itse kunkin elämässä

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja aitojen madaltamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi terveydenhuollosta

esitys sosiaali ja terveydenhuoltoalueista synnyttäisi paljon hämmennystä ja hallinnollista työtä ilman takeita toimivasta lopputuloksesta palvelujen turvaamisen kannalta

sairaanhoitopiirien yhdistäminen esitetyllä tavalla heikentäisi toiminnallista kokonaisuutta perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden sekä sosiaalitoimen osalta

esitys saattaisi myös vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden keskuskaupunkien ulkopuolella kun uudistusten pitäisi päinvastoin vahvistaa tasavertaisuutta väestöpohjaa laajentamalla

tässä vaiheessa on parasta antaa kunnille työrauha uudistusten eteenpäinviemiseksi paras lainsäädännön pohjalta

mihinkään suuriin hurraa huutoihin ei kuitenkaan vielä ole varaa sillä työttömyys tulee pysymään tällä tasolla tai jopa vielä hieman nousemaankin seuraavien kuukausien aikana

myös kuntien taloudellinen tilanne tulee olemaan heikohko ainakin vielä tämän vuoden

työttömyyden torjumiseksi hallitus on tehnyt paljon ja elvyttänyt erilaisin keinoin

pääministeri vanhasen aiemmin tekemä ehdotus nuorten työllistämissetelistä toteutetaan työnantajan palkkatukena vastavalmistuneille mikä on erittäin hyvä ja ajankohtainen asia

tutkimusten mukaan jopa jo kolmen kuukauden työttömyysjakso saattaa joillain nuorilla johtaa syrjäytymiskehitykseen ja siihen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa tässä yhteiskunnassa

paljon puhutaan työurien pidentämisestä sekä loppupäästä että keskellä työuraa työkyvyttömyyseläkkeeltä palaamisen kautta mutta näen kaikkein tärkeimpänä asiana sen että nuoremme saavat astua työelämään joustavasti opintojen jälkeen

toinen tärkeä kohta lisätalousarviossa on telakkateollisuuden tukeminen joka noudattaa jäänmurtajatilausta lukuun ottamatta telakkatyöryhmän toimenpide esityksiä

arvoisa rouva puhemies

on hyvä huomata että lisäbudjettiesitys pitää sisällään sen että asunto osakeyhtiöiden peruskorjausavustukset turvataan kaikille hakijoille

jo tähän mennessä erilaiset peruskorjauskohteet ovat olleet todella tärkeitä monille taloudellisissa vaikeuksissa painiville rakennusfirmoille

arvoisa puhemies

hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu jatkossakin siihen että meillä on osaamista työtä ja toimeentuloa

suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja nuoret tarttumassa töihin

tämä on normaalia elämän kiertokulkua ja siitä kiertokulusta meidän on pidettävä huoli ja tarjottava päätöksillämme siihen oikeat eväät oikea aikaisesti

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä kaikin mahdollisin tavoin sekä lämmityksessä energiantuotannossa että liikenteessä

minusta valiokunnan puheenjohtaja rehula piti todella ansiokkaan puheenvuoron tuolta puhujakorokkeelta ja varmasti selkeytti tämän palvelusetelin käyttöön liittyvää erilaista ongelmatiikkaa

monet kuluttajat ovat kuitenkin sitä mieltä että uusiutuvan energian käytön lisääminen kaupungeissa ja taajamissa on yksityistalouden kannalta melko hankalaa tai jopa vaikeaa kun monissa omakoti tai rivitaloissa ei kerta kaikkiaan löydy varastointitilaa säilyttää suurempia määriä raaka ainetta ja esimerkiksi hakkeen tai pelletin toimittajat sijaitsevat maaseudulla

itse henkilökohtaisestikin aluksi olin melko kriittinen tämän palvelusetelin käytön suhteen mutta nämä asiantuntijakuulemiset joita äkkiä laskien oli noin nelisenkymmentä ja lisäksi vielä muutama asiantuntija antoi kirjallisen lausunnon vakuuttivat tästä palvelusetelin käytöstä että se todella on ihan asiallista hyvää ja suuntaudutaan sillä lailla sen myötä tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies

kysyisinkin ministeriltä

onko mitään sen suuntaisia hankkeita tai esityksiä joilla voisi lisätä uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksia kaupungeissa esimerkiksi perustamalla huoltamoiden tyyppisiä myyntipisteitä joista kuluttajat voisivat ostaa raaka ainetta pienemmissä erissä aivan kuten keski euroopassa tapahtuu

haluan vielä korostaa sitä että palvelusetelin käyttö kohdistuu ensisijaisesti sellaisiin palveluihin jotka voidaan tuotteistaa

myös ykn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapsen etu asetetaan etusijalle

yleissopimus velvoittaa takaamaan sananvapauden mutta lapsella on oikeus tulla suojelluksi ikä ja kehitystasolleen haitalliselta aineistolta

eli meillähän on sosiaali ja terveydenhuollossa paljon sellaisia palveluja joita ei voi tuotteistaa jolloin niihin ei voi palveluseteliä ottaa myöskään käyttöön

sitten myöskin tämä palvelusetelin käyttäminen edellyttää että asiakas kykenee itse tekemään valintoja ja valvomaan saamansa palvelun laatua

vahasalolta joka on täällä vielä paikalla kun viime päivinä ja viime viikkoina on puhuttanut laajasti tämä alkoholin mielikuvamainonnan kieltäminen ja lasten ja nuorten suojelu alkoholin liian varhaiselta käytön aloittamiselta ja kun alkoholin mielikuvamainonnassa ei ole ennakkotarkastusta joten kun mainos pääsee tv ruutuun se pysyy siellä laittomanakin niin kauan kunnes se valvovan viranomaisen toimesta poistetaan ja silloin se on luonnollisesti siirtynyt tuonne nettimaailmaan mistä sitä ei koskaan saa pois

eli tavallaan se myös tarkoittaa sitä että asiakas pystyy kieltäytymään siitä ja sitä ei todella voi kaikille tarjota vaan vain sellaisille asiakkaille jotka voivat tämän ottaa sillä lailla käyttöön ja ovat sen kuntoisia

voidaanko tällä lailla nyt sitten esimerkiksi suojella meidän lapsiamme ja nuoriamme liian varhaiselta alkoholinkäytön aloittamiselta

koskeeko tämä myös mainoksia

arvoisa herra puhemies

lakialoitteessani haluan kiinnittää huomiota vähittäiskauppojen sekä parturi ja kampaamoliikkeiden juhannus ja jouluaaton aukioloaikoihin

arvoisa herra puhemies

tästä syntyy sekä asiakkaille että kauppiaille tulkintaongelmia pidetäänkö kauppa auki vai ei

lakialoitettani puoltaa myös suomen kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton pam ryn viime marraskuussa tekemä sopimus yhteisistä päälinjoista vähittäiskauppojen aukioloajoiksi

arvoisa herra puhemies

viime päivinä on kannettu huolta sähköisistä asiakastietojärjestelmistä ja niiden toimimattomuudesta ja varsinkin niiden yhteensovittamisesta eri kuntien tai kuntayhtymien kesken

näyttää siltä että nämä rahat eivät tule riittämään

arvoisa puhemies

kysyisinkin ministereiltä

mitenkä te näette sen onnistuuko terveydenhuoltolaissa esitetty valinnanvapauden laajeneminen suunnitellussa aikataulussa kun sähköisten asiakastietojärjestelmien yhteensovitus on vielä näinkin keskeneräistä

arvoisa herra puhemies

karimäkeä kannatuksesta

vaikka tämä esitys onkin pieni mielestäni se on erittäin tärkeä tässä kiireisessä ajassa jolloin yhteiskunnassa on niin paljon pahoinvointia että ehkä tällaiset pienet asiat ovat ne mistä lähdetään liikkeelle ja korjataan perheitten ja lasten ja nuorten samoin kuin aikuistenkin hyvinvointia tuto ja nettikeskusteluun päätynyttä voi myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja se lähettää talousvalion että eduskunnan seuraava istunto viides kuudetta siis huomenna kello kolmetoista

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja ed

sosiaali ja terveydenhuollon tuloksellisuuteen ja palvelujen laatuun vaikuttavat oleellisesti ammattitaitoisen henkilöstön osaaminen määrä ja saatavuus

sosiaali ja terveyspalveluissa turvataan riittävä ammattitaitoinen henkilöstö työelämälähtöisellä koulutuksella kilpailukykyisellä palkkauksella työn sisältöjen ja johtamisen kehittämisellä sekä tarjoamalla mahdollisuus oppia uutta ja kehittyä sekä vaikuttaa omaan työhönsä

eli haasteita kyllä piisaa

mitä tulee tähän terveydenhuoltolain ja paras selonteon järjestykseen niin tässä nyt on varmaan tärkeintä se että se terveydenhuoltolaki tulee sieltä tammikuussa niin kuin on luvattu ja me saamme sen käsitellä sitten paras selonteon jälkeen

se on tosi tärkeää koska me tarvitsemme sellaisia arvoja ja asenteita nyt tässä yhteiskunnassa jotka vievät meidän lapsiamme eteenpäin ja aiheuttavat sellaista hyvää oloa hyvää tunnetta eivätkä niinkään sellaista pahanolon tunnetta mitä meidän yhteiskunnassamme on aivan riittämiin

tässä tosiaan luovutaan tästä ennakkotarkastuksesta ja tässä tuli esille kyllä puheenvuoroissa että siihen ei ole tähänkään asti uskottu ja ehkä se niin onkin kun kuuntelee näitä vanhempia jotka tuolla maakunnassa tuovat monta kertaa esille sen minkälaisia ohjelmia todella tvstä tulee

niitä on todella ikävä katsoa ja kun niitä katsovat lapset niin tuntuu tosi pahalta ja kun vielä lastenohjelmatkin ovat monta kertaa hyvin raakoja ja väkivaltaisia niin sillä lailla en tiedä kuka siihen pystyy vaikuttamaan kyllä tätä sisältöpuolta pitäisi todella tarkemmalla kädellä katsoa ja miettiä mitä varsinkin ihan erityisesti lastenohjelmat sisältävät ettei siinä tule sellaista mielikuvaa että kun jotakin ampuu niin hän sitten ei kuolekaan oikeasti

se että meidän lapsiamme kasvatetaan tällaiseen vääristyneeseen maailmaan ei ole kyllä oikein

kun media on kuitenkin niin valtava väylä joka tarjoaa tällaista niin siihen pitäisi todella puuttua ja vaikka siinä olisi kuinka joku kaupallisuus ja raha vastassa siitä huolimattakin nousta barrikadeille

pääministerien vanhanen ja kiviniemi hallitukset ovat hoitaneet suunnitelmallisesti suomea kohdannutta lamaa

arvoisa puhemies

kun paljon puhutaan työurien pidentämisestä niin kyllä tämä on askel kohti sitä vaikkakin tämä koskettaa nimenomaan niitä työssä olevia ihmisiä niille jotka ovat työelämän ulkopuolella aivan oikein se mitä täällä tuotiin esille ei näitä palveluja ole

meillä ei ole varaa antaa nuorisomme valua pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisuhan pariin

kaikki voitava on tehtävä sen eteen että nuoremme löytävät opiskelu tai työpaikan tai pääsevät erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteitten piiriin

hallituksen tavoitteena on kestävä työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen työuran kaikissa vaiheissa

on hyvä että hallitus on valmistellut opintojen nopeuttamiseksi ja korkeakouluopintojen aloittamisiän alentamiseksi toimenpidekokonaisuuden joka alentaa keskimääräistä työelämään siirtymisikää tutkinnon suorittaneilla ja opintotukea kehitetään päätoimiseen opiskeluun kannustavaksi

tällöin opiskelijoiden tuloihin ei syntyisi jälkeenjääneisyyttä ja se tukisi kokoaikaista opiskelua ja mahdollisimman nopeaa valmistumista työelämään

hallituksen päättämällä energiapaketilla luodaan tuhansia uusia suoria työpaikkoja ympäri suomea

yksi energiapakettiin liittyvä lausuma on kahden bioetanolitehtaan rakentuminen maahamme ja toivon toisen niistä syntyvän ilmajoen koskenkorvalle

maatalouden kannattavuuden ja toimintaedellytysten turvaamisesta hallitusohjelman mukaisesti tulee kantaa huolta jatkossa entistä tiukemmin

keskusta on huolehtinut hallituksessa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta

takuueläkkeen synnyttäminen on ollut kiitettävää tässä taloudellisessa tilanteessa ja suurin kiitos kuuluu siitä entiselle sosiaali ja terveysministeri liisa hyssälälle joka määrätietoisesti taisteli takuu eläkkeen läpiviemiseksi

toisena merkittävänä parannuksena perusturvan puolella voi pitää sitä että pienimmät äitiys isyys ja vanhempainrahat sekä sairauspäivä ja kuntoutusrahat sidotaan kuluttajahintaindeksiin ensi vuonna samoin lapsilisät ja kotihoidon tuet

näin lapsiperheille osoitetaan tukea ja taloudellisesti mahdollistetaan vanhemmille entistä paremmin valinnanvapaus eli se miten he haluavat lapsiansa hoitaa

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

suurin osa suomalaisista nuorista haluaa kouluttautua ja hankkia itselleen ammatin

suomeen on kuitenkin muodostunut joukko nuoria jotka eivät kokemuksiimme pohjautuen pysty omin voimin tai edes perheensä tuella rakentamaan myönteistä tulevaisuutta

haja asutusalueiden jätevesien huoltoon toivon löytyvän suurta viisautta ja ymmärrystä ainakin siirtymäkauden pidentämisen suhteen

kaikilla nuorilla ei ole eikä välttämättä tule koskaan olemaan riittäviä valmiuksia korkeatasoiseen koulutusjärjestelmään tai vaativille työmarkkinoille

joka vuosi sadat jollei jopa tuhannet yhteishaussa hakeneet nuoret jäävät ilman opiskelupaikkaa vaikka olisivat aktiivisesti vuosia hakeneetkin

arvoisa rouva puhemies

toimeentulotuen perusosan alentaminen ja erityisesti siihen liittyvä kokonaisvaltainen suunnitelma nuoren aktivoimiseksi on tarkoitettu osaltaan edesauttamaan nuoren omatoimisuutta ja sijoittumista yhteiskuntaan

tämä tavoite on hyvä ja yhteinen mutta lakiehdotuksessa esitetty keino on kyllä mielestäni epäonnistunut ja tulee toimimaan päämääränsä vastaisesti

perusturvan alentaminen ei toimi kannustimena jollei nuoren kohtaamiseen ja hänen elämäntilanteensa perusteelliseen selvittämiseen ole riittävästi resursseja

tällä hetkellä palvelujärjestelmämme ei pysty kaikilta osin turvaamaan ihmisarvoista kohtelua syrjäytymisvaarassa oleville tai jo vakavasti syrjäytyneille nuorille

esitetyn kaltainen perusosan alennus olisi mahdollinen vain tilanteessa jossa palvelujärjestelmä toimisi hyvin ja eri toimijat pystyisivät aidosti tukemaan nuorta hakeutumaan koulutukseen ja työelämään

nyt nuori voi jäädä ihan yksin ja häneltä uhataan viedä pienetkin mahdollisuudet sinnitellä arjessaan